useiden asiantuntijoiden mukaan sote uudistuksella ei tulla vähentämään epätasa arvoisuutta sillä ei korjata perusterveydenhuollon ongelmia ja se ei tule kaventamaan kansalaisten terveyseroja

kansalaisia kiinnostaa kuinka nyt tekeillä oleva uudistus helpottaa lääkäriin pääsyä

onko lääkäri vielä lähellä vai naapurikunnassa jonne bussi kulkee kaksi kertaa päivässä

arvoisa herra puhemies

elintarviketurvallisuuden selonteossa on otettu esiin hedelmien marjojen ja kasvisten käytön lisääminen ruokavaliossa taloudellisilla ohjauskeinoilla

tosiasiahan on että edellä mainitut elintarvikkeet ovat pienituloisille kansalaisille ja perheille luksustuotteita

pitkälle jalostetut einekset ja edulliset lihavalmisteet löytyvät kaikkein pienituloisimpien ostoskorista siitä syystä että niillä lähtee nälkä pienemmällä rahalla

lapsilisä on yksi tärkeimmistä lapsiperheiden tulonsiirroista

tämän minä näen ohjaavana taloudellisena keinona

hallitusohjelmassa on monia hyviä kirjauksia kuten perusturvan korotus mutta valitettavasti omaishoitajat ja omaishoidon tuki jäävät tässä paitsioon

mutta mikä on rahaa merkittävämpää on se että he antavat läheiselleen mahdollisuuden asua kotona rakkaimpiensa lähellä

kysynkin arvoisa ministeri

kuinka hallitus turvaa omaishoitajien jaksamisen sekä riittävän taloudellisen tuen heidän arvokkaassa työssään sekä myös sen että asuinkunnasta riippumatta omaishoitajat ovat oikeutettuja saamaan saman suuruisen omaishoidon tuen

tämä päivystysasetus todella uhkaa sulkea pieniä synnytyssairaaloita minkä seurauksena synnytykset tullaan keskittämään suuriin synnytysyksiköihin

synnytysosastojen karsimista perustellaan potilasturvallisuudella sekä henkilökunnan riittävällä osaamisella

kuitenkin thln tilastot näyttävät yksiselitteisesti että pienet synnytysyksiköt ovat ihan yhtä turvallisia synnytyspaikkoja kuin nämä isommat synnytysyksiköt

tämän vuoksi kannan suurta huolta ylipäänsä synnytysten turvallisuudesta tulevaisuu dessa ja siitä tullaanko nyt tällä päivystysasetuksella romuttamaan maailman turvallisin synnytyskulttuuri

tämä hallituksen esitys on täysin ristiriidassa suhteessa heidän omiin puheisiinsa yrittäjien mahdollisuuksista toimia ja työllistää ihmisiä

jos turvakotipalvelujen tarve lisääntyy tarvitaan määrärahaa lisää

arvoisa herra puhemies

viimeaikainen julkinen keskustelu vanhusten laitoshoidon vähentämisestä ja kotihoidon lisäämisestä on tuonut minulle useita yhteydenottoja huolestuneilta hoitajilta

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä oleva perhehoitolakiuudistus sisältää monia hyviä asioita mutta kuten edustaja mäntylä edellisessä puheenvuorossa nosti erittäin kattavasti ja laajasti esille on ongelmia ja mahdollisia riskejä mitä lakiin saattaa sisältyä

esimerkiksi toimeksiantosuhteinen perhehoito saattaa tulevaisuudessa vähentyä vaikka toisaalta ajatellaan näin että meidän pitäisi päinvastoin tulevaisuudessa perhehoitoa kehittää

samaan aikaan maan hallitus on ilmoittanut vanhustenhoidon painottuvan kotihoitoon ja merkittäviä säästöjä pitäisi olla näkyvissä jo muutaman vuoden sisällä

arvoisa ministeri oletteko tietoinen siitä että joissakin kunnissa on tehty ja tullaan tekemään päätöksiä joilla kotihoidon asiakkuuskriteereitä tiukennetaan ja uudet hoitajan vakanssit jäädytetään hamaan tulevaan

kun perhehoito mielletään useimmiten lastensuojelun toimenpiteenä niin tulevaisuudessa voidaan ajatella myös että perhehoitoa voidaan hyödyntää vanhusten ja vammaisten hoitoon entistä enemmän mutta se todella tulee vaatimaan kehittämistyötä

eikö tämä ole kovasti ristiriidassa hallituksen linjausten kanssa

perussuomalaiset todella haluaa kiinnittää lausumaehdotuksissaan huomiota siihen että lain vaikutuksia seurataan mihin suuntaan se lähtee kehittymään

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

on sanomattakin selvää että laitospaikkojen vähentäminen edellyttää resurssien lisäämistä kotihoitoon joka jo tällä hetkellä kamppailee suurien ongelmien kanssa

tämän sanon kokemuksella sillä olen työskennellyt kotihoidossa ja nähnyt mitä se on ja mitä kotihoidon arki on

en sano tätä siksi että haluan lietsoa pelkoa vaan siksi että tämä on totta

ihmettelenkin suuresti hallituksen ruusuista kuvaa kotihoidon nykytilasta

hoitajat kokevat riittämättömyyttä joutuessaan tinkimään eettisistä periaatteistaan jokaisella asiakaskäynnillä ja kantamaan suurta huolta hoidon laadusta

kotihoidossa on tälläkin hetkellä vanhuksia jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa mutta paikkoja ei ole

minusta kotihoito ei tässä tilanteessa ole inhimillinen vaihtoehto eikä se tällaisena tule toimimaan

haluaisin kuulla hallituksen näkemyksiä siitä miten kotihoidon ongelmia ratkaistaan jotta siitä tulee aidosti hyvä ja inhimillinen hoivamuoto vanhusväestölle

kuten tässä edelliset puhujat ovat todenneet on laki erittäin odotettu ja toivottu ja vihdoin se on saatu mutta todella tästä on jäänyt täysin puuttumaan tämä home ja kosteusvaurio osio niin sanottu homeosa

eli minä kannatan edustaja mäntylän tekemää esitystä

tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia

kun tämä esitys lähti lausuntokierrokselle ja luin tämän läpi niin täytyy myöntää että siinä oli todella karua luettavaa taksien näkökulmasta

nyt kun tämä esitys on tullut lausuntokierrokselta olen tähän tutustunut uudelleen ja huomasin todella suureksi ilokseni seuraavan tekstin täältä

lausuntojen perusteella esitystä muokattiin siten että luovuttiin alkuperäisessä esityksessä taksiliikennelakiin ehdotetusta esteettömien taksien lupakiintiöiden vapauttamisesta ja tavarankuljetusoikeuden laajentamisesta

olisin todella toivonut että ministeri olisi ollut täällä paikalla sillä olisin halunnut hänelle esittää nöyrimmän kiitoksen

jos alkuperäinen esitys olisi lähtenyt sellaisenaan liikkeelle niin se olisi kyllä ollut yksi osatekijä joka olisi romuttanut meidän suomalaisen laadukkaan ja turvallisen taksijärjestelmän

minä ainakin toivon että me jatkossakin voimme luottaa siihen että meillä on toimiva vastuunsa ja velvoitteensa hoitava taksijärjestelmä jota ei enää muilla epävarmuustekijöillä niin sanotusti kiusata sillä muutenkin nämä taloudelliset ajat asettavat omat haasteensa taksimaailmassa

olemme erittäin huolissamme kuntien valtionosuuksiin tehtävistä leikkauksista

kunnat eivät pysty toteuttamaan peruspalveluitaan leikkausten jälkeen

paineita kuntatalouden sekä peruspalveluiden tulevaisuuteen luo myös sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen epäselvä ja kestämätön tilanne jonka vaikutus ja kustannusarvioinnit ovat puutteelliset ja toteutuminen sekä aikataulu hyvin epävarma

arvoisa puhemies

toreilla ja turuilla olen keskustellut lapsiperheiden kanssa ja heidän viestinsä on että heillä alkaa vahvistumaan käsitys siitä että maamme hallitus etääntyy todellisesta elämästä siitä arjen niukkuudesta jossa lukuisat suomalaiset perheet elävät

julkisten palveluiden saatavuus on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen tasa arvon mittareista ja suomen terveydenhuolto on viime vuosina luisunut oecdn tutkimuksen mukaan kohti suurempaa epätasa arvoa

tämä näkyy heidän mielestään ministerien puheissa vähättelynä ja tietämättömyytenä siitä minkälaista elämä on kun päivästä toiseen taloudelliset ongelmat aiheuttavat huolta ja murhetta

hallituksen toimet käytännössä pakottavat kuntia liittymään yhteen

ja minusta meillä kansanedustajilla on täysi oikeus nostaa täällä salissa keskusteluun kansalaispalautetta ilman että siitä nousee tällainen kohu koska näistä asioista pitää kyetä puhumaan rakentavasti

pakkoliitokset ja liiallinen keskittäminen vievät sosiaali ja terveyspalvelut kuntalaisilta yhä kauemmaksi eivätkä perussuomalaiset tue tällaista palvelujen heikentämistä

onko tämä hallituksen näkemys perhepolitiikasta jolla tuetaan lapsiperheiden hyvinvointia sekä vähennetään hallitusohjelman tavoitteen mukaan köyhyyttä ja eriarviosuutta

nuorisotakuusta huolimatta iso osa näistä nuorista ei ole aktiivisen auttamisen parissa osa heistä on kateissa yhteiskunnalta

yhteistä kuitenkin ovat tiukan tietosuojarajan salassapitosäännökset jotka omalta osaltaan estävät viranomaisten välistä tehokasta yhteistyötä esimerkiksi nopeaan puuttumiseen kunkin nuoren muuttuvassa tilanteessa